noihin viimeisiin lauseisiin ja sanoihin voisin ihan hyvin yhtyä ja siihen ajatukseen että itämeri on tärkeä meille ja tämä lämpö arvojen luottaa ja lämpimän veden laskeminen itämeren lämmittäminen suomenlahden lämmittäminen edesauttaa rehevöitymistä

jäi geenimuunneltujen viljelylajien viljely voidaan kieltää osittain kokonaan kunkin maan alueella paikallisen päätöksenteon mukaan

tämän esityksen on laittanut aktiivisesti liikkeelle keskustalainen ministeripari muistaakseni siinä vaiheessa he olivat ministerit tiilikainen ja vehviläinen

perkiö olette kuitenkin jättänyt pois myöskin hiililauhteen tässä mielessä tämä on hiukan epätasainen aloite

me olemme kuulleet esimerkiksi tutkaksen järjestämässä tilaisuudessa joka tapauksessa eduskunnassa geenitutkijoilta sellaisen termin kuin gmo luomu eli geenimuunneltu luomutuote joka on heidän mielestään ongelmaton asia

tässä tehdään suurta vahinkoa merentutkimukselle ja myöskin ilmastonmuutoksen tutkimukselle johonka merentutkimuslaitos on ottanut aktiivisesti osaa myös niin että se on osa sitä vastuuta joka euroopan unionissa on jaettu suomelle yhteisessä ilmastonmuutostutkimuksessa ja sen seurannassa

mutta aivan hyvä on se jos tämä nyt sitten laittaisi näitä ydinvoimayhtiöitä miettimään mihin kaikkeen ne mahdollisesti joutuvat varautumaan

toivon että veroryhmä todella tätä miettii

tavoite on tärkeä

omasta mielestäni siinä on selkeä ristiriita

täällä on keskusteltu aika laajasti tästä asiasta

lopuksi todellakin haluan todeta että tämä ei ole mikään opposition ja hallituspuolueiden välinen juopakysymys

ensimmäiseksi haluan kiittää arvoisaa perustuslakivaliokuntaa puheenjohtaja kimmo sasia ja varapuheenjohtaja jacob södermania

teidän näkemyksenne tuohon käsitykseen että putkesta voisi kävellä pieniä venäläisiä sotamiehiä kalasnikov kädessään

tämä kysymys geenimuunnellun tuotannon rajaamisesta mihinkä euroopan unionin direktiivi antanee myöhemmin selkeän mahdollisuuden on ajankohtainen myös eduskunnassa täällä esillä olevan lainsäädäntöehdotuksen vuoksi

tynkkynen joka on ollut myös tässä mietinnön asiantuntijakuulemisessa asiantuntijana ja hän ikään kuin ajantasaisti mitä on nyt tehty siis näitä viime aikojen tapahtumia

toinen kysymys

tynkkynen unohti sanoa oli että kaksi ydinvoimanrakennuksen periaatepäätöslupaa on hyväksytty sen jälkeen kun on annettu tuo tulevaisuusselonteko ja tämä annettiin hallituksen myötävaikutuksella jossa poikkeavalla tavalla yleisestä maailman meiningistä niin sanottu vihreä puolue eli vihreät de gröna on hallituspuolueena

olen myös iloinen siitä että edeltäjäni riitta leena paunion pitkään lainvalvontakokemukseen perustuvat kannanotot ja ajatukset ovat saaneet tilaa tässä valiokunnan mietinnössä ja näihin ajatuksiin on suhtauduttu hyvin myönteisesti

laukkanen jo viittasi myös itse mielelläni kuulen käsityksenne

samoin ympäristövaliokunnan lausunnon tekstiosa johtaisi loogisesti hylkäykseen mihin kuitenkaan ympäristövaliokunnan enemmistö ei päätynyt

ympäristövaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä on mukana myös hallituspuolueen kansanedustaja

ansiokkaasti täällä on puhuttu jo tänään ja muuten aikaisemmin ja myös näissä lausunnoissa mietinnössä kalan käytöstä

täällä on kiinnitetty huomiota muun muassa tiedonkulkuun laillisuusvalvojien kannanotoista ja on tuotu esiin täälläkin puheenvuoroissa esillä ollut musta lista johon voitaisiin ottaa näitä toistuvia ongelmia

arvoisa puhemies

suomi on tuhansien järvien maa ja japanilaiset ovat sitä mieltä että jos heillä olisivat nämä järvet he ratkaisisivat maapallon kalaongelmat

tuosta tuottajavastuukysymyksestä ensinnäkin

todellakaan ei ole niin että täällä ollaan vain puolustamassa hallituksen esityksiä ovat ne miten tyhmiä tai epäloogisia tahansa

me olemme itse asiassa tämän mietinnön jo tarkkaan käyneet läpi ja oikeusasiamiehen kanslian vuoden avaustilaisuudessa olen käynyt nämä ajatukset ja esitykset joita mietinnössä on hyvin tarkkaan läpi ja täältä on jo näitä ajatuksia nostettu oikeusasiamiehen kanslian toiminnan tämän vuoden tavoitteisiin

tällä hetkellähän niitä ratkaistaan etenkin japanin ja euroopan unioninkin toimesta ryöstökalastuksella ja kalakannat ovat varsin kestämättömässä tilassa ja tilanne aina vain jatkuu

samoin romuautojen kohdalla autojen romuttamiseen liittyy sellainen harmaa alue kun liikenteessä on kaikenlaisia vanhojen autojen kerääjiä ja tällaisten romuautojen kerääjiä jotka sitten niitä omin toimin niin sanotusti kuivattavat ja sillä tavalla saastuttavat ympäristöä

mutta sitten tähän maapallon kokonaiskysymykseen

tässä on tällainen kotkalainen pikku ketju joka kiinnittää huomiota nimenomaan yritysten heikkoon tilanteeseen myöskin sellaisessa satamakaupungissa kuin kotkassa ja etelä kymenlaaksossa jossa stora enso on lopettanut summan tehtaan ja jossa on edelleenkin teollisuuden lopettamisuhka

tässä ei todellakaan puhemies ole mitään logiikkaa tässä loppuyhteentulemassa kuten ei myöskään siinä että tätä asiaa nyt perustellaan sillä että saadaan merentutkimus sekä rannikkovesitutkimus että avomeritutkimus yhteen yksikköön kun se on toiminut tähänkin saakka aivan hyvin

tänään täällä on todettu että ylen tulee nauttia eduskunnan luottamusta ja täällä toimivien poliitikkojen luottamusta

olemme nyt seuraava vastauspuheenvuorot on nyt pitkän listan ihan loppu ja loppupäätteksi edustajille tiusanen ahonen arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

jos suomen malli toimisi maapallon läpi globaalisti niin tarvittaisiin kolme maapalloa jotta samalla tavalla ihmiset voisivat elää yhtä maapalloa hyödyntävästi voisi sanoa ylikäyttäen niin kuin meillä täällä suomessa tehdään

rantakangas

tämä tilanne oli silloin erityisen akuutti kun teräksen hinta oli korkea

jos se olisi toiminut toisin olisi asia todellakin kummallinen

tosiasiassa tilanne on niin että meidän pitäisi aivan selkeästi yksimielisesti taata yleisradiolle toimintaedellytykset taloudelliset toimintaedellytykset ja myöskin poliittisesti niin että me emme sotkeudu ja sekaannu yleisradion ohjelmapolitiikkaan kaikkein vähiten sen uutisointiin tai ajankohtaisohjelmiin

tässä meidän omassa keskustelussamme tuli esille muun muassa juuri tämä musta lista ja se saattaisi olla ihan hyvä ja käyttökelpoinen

arvoisa puhemies

hallituksen esitys eduskunnalle tämän vuoden kolmanneksi lisätalousarvioksi pitää tietysti sisällään ihan hyviä asioita myös sitä ei ole syytä kiistää mutta siellä on myös puutteita

niiden yhteensaattaminen ei millään lailla perustele tätä moninaista hajottamista jossa kalliisti rakennetut laboratoriot jaetaan neljään eri osaan ja tällä tavalla sekä tehdään taloudellista haittaa että menetetään usein täällä peräänkuulutettu tieteellinen strateginen kriittinen massa joka tarkoittaa asiantuntijoita yhdessä paikassa samoissa laboratoriotiloissa hoitamassa yhteisiä asioitaan

ytimeen täytyy tehdä oikeutta myös

tuli esiin että voisi olla myös tämmöinen olisiko se nyt sitten valkoinen lista johon voitaisiin ottaa näkyviin onnistumisia missä viranomaiset ovat onnistuneesti korjanneet toimintaansa

ne panna viivassien alle piti mennä puueristä edustaja tiusanen vastaiskuilla jos arvoisa puhemies tai kun keskimääräisestä iästä niin huomio kiinnittyy siihen että myöskin hyvin nuoria ihmisiä eläköityy pysyvästi

siis tämä lähtökohta on heikko kaiken kaikkiaan

lähiruoka on tärkeä kysymys ja siinä todellakin kouluruokailu työpaikkaruokailu on melkoinen mahdollisuus

sitten pakkausdirektiivin kohdalla tilanne on ongelma koska siinä on vain osavastuu tuottajalla kun taas elektroniikka ja metalliromun kohdalla se on kokonaisvastuu samoin autoromujen kohdalla

tässä todetaan että laajat ympäristö tai muilta vaikutuksiltaan merkittävät hankkeet käsitellään kuitenkin laajemmassa ratkaisukokoonpanossa kuin vain ympäristöhallinnossa

näin ollen tämän salin ja tämän keskustelun linjauksen pitäisi olla eteenpäin samalla kun arvioimme yleisradion hallintoneuvoston kertomusta ja nimenomaan pitäisi katsoa tässä keskustelussa mitkä ovat ne keinot joilla me turvaamme yleisradiolle talouden tästä eteenpäin

se tarjoaa ikään kuin oikotien tämän toteuttamiseen ja silloin myös hankinta se miten kunnat hankkivat ravintotuotteensa on tärkeä asia jolloinka tietysti sitten nämä tarjouspyynnöt ovat keskeisemmässä asemassa

silloin syynä ovat nimenomaan psyykkiset ongelmat hyvin usein mielen sairaudet ja nämä ovat sen tyyppisiä asioita että niihin voi yhteiskunnallisesti puuttua niitä ihmisiä voi tukea ettei mene esimerkiksi mielenmasennus depressio niin syväksi että se johtaa työkyvyn menettämiseen

aivan niin kuin edellisen puheenvuoron käyttäjä viittasi tähän selvitysosan listaan että se on selvästi puutteellinen niin se on puutteellinen myös haminakotka seudun suhteen

siinä varmasti elinkeinoelämällä on ollut vahva ote tähän asiaan

mutta jos sitten jotkut ihmiset muualla kuin tässä salissa olisivat toivoneet ja katsovat että tämä valtakunnanoikeusprosessi olisi tarpeen on todettava että silloin heidän toiveensa ei pohjaudu suomen perustuslakiin

mutta vielä puhemies tähän kokonaisuuteen

se ei ole ympäristöviranomainen arvoisa ministeri pekkarinen ja tässä mielessä te edustatte kyllä voimaministeriötä

maailmanlaajuinen tilanne on tärkeä arvoisa puhemies

meidän pitää tietysti saada sellainen jätelainsäädäntö maahan joka edistää ympäristönäkökulmaa myöskin ilmastonmuutoshillintää

stora enso lakkautti lopetti summan tehtaan joka oli toimiva tuottava paperitehdas ja nyt aivan niin kuin täällä juuri todettiin kunnallisvaalien jälkeen stora enso ilmoittaa myös sahaamisen vähentämisestä

gmo lajikkeet eivät maapallon ruokaongelmaa ratkaise ja meidän pitää myöskin aina muistaa se kuinka monta uutta suuta vuotta kohti tänne tulee

herra puhemies

täällä sanotaan asiat kyllä selkeästi

kun kuitenkin tämä halu pohjautuu ja lähtee siitä näkemyksestä että matti vanhanen ei olisi noudattanut lakia niin ei ole loogista että he eivät sitten omissa vaatimuksissaan noudata samaa asiaa eli samaa periaatetta eli sitä että lain noudattaminen on tärkeää

tähän saakkahan suomen monet tällaiset positiiviset saavutukset ovat tapahtuneet hiilidioksidin vähentämisen alueella nimenomaan kaatopaikkojen kunnostuksen ja biohajoavan materiaalin vähentämisen välityksellä

niissä ei huomioida yksityisten kaatopaikkojen kohdalla jäteveron käyttöön ottamista joka toisi valtiolle tuloja jotka voitaisiin ohjata esimerkiksi jätteestä huolehtimisen kaatopaikkatoiminnan kehittämiseen ja yleensä parempaan ympäristöstä huolehtimiseen

kimmo sasilta että vasemmistoliitto vastustaa tätä niin kutsuttua työttömyysputkea

aivan totta näin on että nyt juuri näinä päivinä tapahtuu tällaista sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyötä muun muassa kotkassa

varmasti kunnallisvaalit sinänsä eivät ole vähentäneet sahaamista mutta se että tämä tieto tuodaan aina heti kunnallisvaalien jälkeen johtaa ajatuksen siihen että näiden asioiden päättäjillä ja tiedottajilla menee aika kunnallisvaaleihin perehtymiseen ja äänestämässä käymiseen ja sitten tämä päätös tulee heti seuraavalla viikolla

ei myöskään takaisinotto ilmakehästä tätä enää pysty hillitsemään eikä tasapainottamaan

ehkä olemme vastustaneet sitä siinä mielessä etteivät sitä työnantajat saa väärinkäyttää

kuntoutustuki on tietysti se mihin hänen pitäisi päästä

arvoisa puhemies

sademetsien tuhoutumisesta suomalaisten on syytä kantaa huolta myös pahaa omaatuntoa siinä mielessä että fortum oyj ja anteeksi sen vuoksi että neste oil oyj on tässä tekijänä palmuöljyn valmistajana

on myös huomattava että valtioneuvoston istunnossa todella on paikalla henkilöitä joiden tulee seurata päätöksenteon laillisuutta

huostaanotot on omassa kotikaupungissani kotkassa pystytty pitämään alhaalla huolimatta siitä että sosiaalisia ongelmia on keskimääräistä enemmän

keskustelua

kehittäminen on hyvä asia ja me emme tietenkään voi jäädä pysyväisiin olosuhteisiin ajattelemaan että ne rakenteet mitkä tänään ovat ovat myös tulevaisuudessa

päättynyt ja puhemies neuvoteltu syvä että viattomaan sillä

jos vakuutettu ei kirjautuisi katsomaan eläkeotettaan neljään vuoteen eläkelaitoksen on lähetettävä hänelle kirjallinen eläkeote

se on todella kummallista

tietysti siellä istuu myös joukko ministereitä suurempi ja pienempi joukko jonka myös ehkä olisi pitänyt huomata asioita

he ovat vapaamatkustajia tältä osin

lähetekeskustelua varten esitellään teitä

joka tapauksessa kotka tässä kärsii ja haminankotkan talousalue on kärsinyt stora enso oyjn päätöksistä joita suuri omistaja ja äänivallan käyttäjä yhtiökokouksessa suomen valtio ei omistajaohjaavuudellaan estänyt

tuohon mitä ed

ukkola viimeksi sanoi sanoisin että lääkäreiltä ja johtavilta lääkäreiltä menee todella tolkuttoman paljon aikaa siihen miten he etsivät erilaisia heille määrättyjä säästökohteita niin sanottuja säästökohteita

palmuöljy on aina hankala vaikea ja enemmän ilmakehään vaikuttava kuin mitä sen mahdolliset positiiviset niin sanotut biovaikutukset ovat koska suosademetsiä hakataan palmuöljyviljelyksiksi ja palmuöljyn lisäkäyttö aina johtaa tuohon lopputulokseen että uusia alueita hakataan

öanteeksi laitos laitos sp laitossijoitusten määrän vähentäminen on ollut siellä päämääränä ja se on vähentänyt myös oleellisella tavalla kustannuksia ja on voitu rahoja käyttää muuhun

ministeri pekkarinen viime lauantain televisio ohjelmassa nosti esille tärkeän kysymyksen eikö olisi aika hyvätuloisten kantaa enemmän vastuuta yhteiskunnasta laman aikana

kallin aikoinaan aloittama keskustelu vaalituesta ja siihen liittyvistä asioista muun muassa tuen ilmoittamatta jättämisestä on ollut maata aika tavalla järisyttävä

se on todellakin hukkaan heitettyä aikaa

mitä tulee täällä viime kuussa hyväksyttyyn terveydenhoitolakiin niin voidaan todeta että se todellakaan ei anna niitä perusteita välineitä mihinkä täällä muun muassa ed

silloin kyllä tällainen matalan kynnyksen politiikka eli että perheongelmien ollessa kyseessä on mahdollista päästä helposti täällä perheen ongelmien tulla ollessa

tämä avaus toivon mukaan ei jää vanhasen toisen hallituksen ministerin retoriikaksi

pulliainen kiinnitti jo huomiota näihin venäjän ja kiinan tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyen muun muassa koillisväylän mullistaviin mahdollisuuksiin talvimerenkulussa

sen tarkoitus on osoittautunut pitäväksi

seuraavat vaalit ja niiden vaalirahoitus ovat tässä koetinkivi

erkki virtanen viittasi joita tarvittaisiin kun tehdään tätä avoterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteenviemistä

hoitoon saamaan apua on keskeinen asia

me tarvitsemme tällaisen valiokunnan

valtio on ottanut oman osuutensa pois

sanoitte että te olette vastustaneet vain sellaisia typen vähentämispyrkimyksiä joilla ei olisi vaikutusta rehevöitymiseen

nyt tietysti myös rahoittajat joita aina on taustalla liikkuvat varovaisemmin ja ottavat huomioon eri asioita kuin aikaisemmin

tällä tavalla etelä kymenlaaksossa on voitu ehkä paremmin kuin sosioekonominen ympäristö mahdollistaa näitä ongelmia ratkaista

vapauttamalla aikaa ja ihmistyötä tarpeettomasta tietojärjestelmien kanssa toimimisesta voidaan esimerkiksi terveydenhuollossa lisätä itse potilastyöhön suunnattavia voimavaroja

tästä huomioon ottamisestahan on hyvänä esimerkkinä televisio ohjelma jossa liikemies toivo sukari totesi ministeri vapaavuorelle että on hänellä koko joukko ystäviä valtioneuvoston jäseninä kun käytiin maakuntakaavoihin vaikuttamisesta keskustelua